vuosia puurrettiin paras hanketta ja nyt aloitetaan taas alusta ja kuntien yhteistyötä ei ainakaan tässä rakennelaissa tulla millään tavalla vahvistamaan

takauskeskuksen mukaan suuret kaupungit käyttävät keskimääräistä enemmän rahaa palvelujen järjestämiseen ja samalla kunnat velkaantuvat tietenkin hurjaa vauhtia

jyväskylän perusterveydenhoitoon ei ole myöskään kaupungin hyvästä imagosta huolimatta onnistuttu saamaan läheskään riittävästi lääkäreitä ja palvelujen hinta nousee sitä mukaa kuin joudutaan turvautumaan esimerkiksi keikkalääkäreihin

nyt kun nämä puolueet ovat hallituksessa määrärahat päinvastoin jäädytetään ja tällä systeemillä suomi ei mitenkään pysty täyttämään sitoumustaan sillä loppukauden määrärahalisäys kasvaisi aivan liian suureksi

hallituksen mantran lailla hokemat vahvat peruskunnat eivät siis pysty automaattisesti tuottamaan sosiaali ja terveydenhoidon palveluita yhtään paremmin kattavammin taikka tehokkaammin kuin monet pienemmät kunnat pikemminkin päinvastoin

tämä hallitus jatkaa päättäväisesti eduskunnan arvovallan murentamista tuomalla eduskuntaan esityksen vailla konkretiaa ja hankkimalla siihen pikavauhtia valiokunnan kuittauksen luottamusäänestyksineen

hallituksen kuntarakennereformissa on nyt niin monta isoa palikkaa liikkeessä yhtä aikaa suorastaan liian monta että hallituksella ei ole suuntaa eikä faktaa siitä mihin tässä nyt oikein mennään

kilpailu työvoimasta muuttuu rajuksi

työvoiman vuokrausfirmat nousevat toki kukoistukseen ja pörssiyhtiöt sekä yksityiset terveyspalveluyritykset tulevat tässä hallituksen mallissa ilman muuta vuolemaan voitot

kaupunkimallissa heitetään jäähyväiset lopulta myös terveydenhoidon kauan kaivatulle integraatiolle eli erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon yhteistyölle

ei ole mitään järkeä lakkauttaa suomen terveydenhuollon parhaiten toimivaa rakennetta sairaanhoitopiirejä tarjoamatta tilalle mitään loppuun saakka mietittyä

päivystävä erikoissairaanhoito tulee edelleen keskittymään eikä perustason erikoissairaanhoitoa ole määritelty vielä missään mitä se on

arvoisa puhemies

jos hallitus tosissaan haluaisi turvata hyvinvointiyhteiskunnan palvelut se keskittyisi tietysti olennaisiin kysymyksiin sellaisiin kuten julkisen sektorin rajoihin työnjakoon kuntien ja valtion välillä palveluiden tuottamisessa ja myös sosiaali ja terveyspalveluiden sisältöihin

kyse on kuitenkin ratkaisevan tärkeästä asiasta suomalaiselle veronmaksajalle suomalaiselle palvelun tarvitsijalle suomalaisille

hallitus ei tule saamaan toiminnastaan kiitosta tässä asiassa

arvoisa puhemies

heidän mielestään muussa tapauksessa käy niin että kansalaisiin välittömästi kohdistuvat tavanomaiset rikokset esimerkiksi omaisuusrikokset jäävät käytännössä tutkimatta koska resursseja ei ole ja poliisin ennalta estävä toiminta vähenee olemattomiin

muutenkin poliisimiehet toteavat ykskantaan että he ovat kyllästyneitä näihin jatkuviin organisaatiomuutoksiin että eivät he oikein vieläkään tiedä mitä tuloksia ja vaikuttavuutta siitä pora ykkösestä oli ja nyt ollaan jo pora kolmosessa

työvoimapolitiikan määrärahat kohdentuvat valtaosin juuri työttömäksi joutuneisiin mutta esimerkiksi yli kaksi vuotta työttömänä olleisiin rahaa käytetään enää muutama prosentti

arvoisa puhemies

ja haluaisin tietää onko totta että työvoimapoliittisessa hankerahoituksessa ei hyväksytä liikuntaa lainkaan aktivointitoimeksi ja keinoksi työttömille eli kuntoa ylläpitävää toimintaa vaan se olisi kiellettyä

terveydenhuollon järjestämisessä kenttää on erittäin paljon hämmentänyt ministeri risikon yllättäen lanseeraama malli josta ei ole stmn ulkopuolella sovittu lainkaan ja joka vetäisi maton näiden paras hankkeen mukaisten yhteistoiminta alueiden alta suorastaan

kataisen urpilaisen hallituksen budjettiesitys merkitsee todella kylmää kyytiä kansalaisille

sen sijaan opetus ja kulttuuriministeriön tavoitteenahan on edistää vahvasti kaiken ikäisten ihmisten liikuntaa ja kuntoliikuntaa ja sitä kautta hyvinvointia

jos tämä pitää paikkansa niin minusta tässä ei kyllä sitten hallinnonalojen välinen koordinaatio toimi lainkaan

ahdinkoa lisää tietenkin se että hallitus irrottaa kiinteistöveron verotulojen tasausjärjestelmästä eli siirtää kylmän nauskeasti köyhiltä kunnilta rahaa rikkaammille kunnille

kuntakentän mylläys uusiin suurkuntiin ja resurssien leikkaus tarkoittavat sitä että pienissä kunnissa ja haja asutusalueilla ei voi eikä aiotakaan pitää yllä nykyistä palveluverkkoa

arvoisa puhemies

yhtään ainutta parannusta en näe budjetissa liittyen omaishoitajien asemaan

me haluamme myös olla järjestämässä vapaapäiviä joihin on tullutkin yksi uusi tapa eli valmennettu perhehoitajahan voi uuden lain mukaan lomittaa omaishoitajaa kotonaan jos hän niin haluaa

arvoisa puhemies

ihmettelen suuresti miksi kataisenurpilaisen hallitus leikkaa nyt jopa pienen maan selviytymisen tärkeimmistä eväistä innovaatiopolitiikasta sekä yrittäjyyden edellytyksistä

vakavan taantuman merkit ovat jo näkyvissä mutta hallituksen toimissa ei näy merkkiäkään osaamisen ja uuden yrittäjyyden vahvistamisesta taikka koko innovaatioketjun ottamisesta vahvemmin käyttöön

edustaja saariselle joka ei nyt ole salissa mutta joka oikein kädestä pitäen kävi minua neuvomassa siitä kuinka tulevan vuoden budjetti pitää huolta koulutuksesta haluan muistuttaa

lukekaa nyt ihmeessä vielä kerran oma hallitusohjelmanne ja sen kirjaukset vaikkapa ammatillisen koulutuksen oppisopimuskoulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen tulevista leikkauksista

kuinkahan muuten julkisen sektorin palvelurakennetta jota täällä peräänkuulutettu on jatkossa aiotaan uudistaa ja kenen avulla kun siihenkin tarvitaan kipeästi juuri ammattikorkeakouluja

arvoisa puhemies

jälleen olemme siinä tilanteessa jolloin eduskunnan erittäin vahvasta tahdonilmaisusta huolimatta läheskään kaikki veteraanit eivät pääse kuntoutukseen eivätkä saa myöskään avopalveluita kotipalveluita riittävästi

sekä keskisuomalaisten nuorten suuressa demokratiakeskustelussa tässä jokin aika sitten että jyväskylän nuorten aikuisten ääni ryhmän seminaarissa nuoret kysyivät miksi yrityksille ei esimerkiksi kerrota nuorisotakuuseen kuuluvasta palkkatuesta kun nuoren työllistää

siitä huolimatta koko ajan puhutaan kotiin annettavista palveluista kotihoidon tukemisesta ja siitä että vanhusten laitospaikkoja pitää vähentää ja niitä ollaan vähentämässäkin

heidän haitta astettakaan ei enää pitäisi katsoa kun arvioidaan heidän palvelujensa tarvetta vaan heille pitäisi kyllä jo vanhoille ihmisille antaa säälliset palvelut kotiin ja heidät pitäisi päästää kuntoutukseen myös puolisot ja lesket

olen sitä mieltä että kroatia vain vaivoin täyttää jäsenyyden minimivaatimukset tällä hetkellä ja kroatialla on vielä pitkä tie edessään ja sen pitää aika nopeasti ryhtyä muuttamaan asioita jotka ovat puutteellisia

palveluista ja omista oikeuksista ei nuorten mielestä saa tietoa ellei osaa itse kysyä ja meillä on erittäin paljon nuoria jotka valitettavasti eivät osaa kysyä ja vielä huonommaksi tilanne on menossa senkin vuoksi etteivät nuoret enää tahdo saada henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa

koska tämä asia pannaan kuntoon

onko nuorisotakuun päätavoite kansantalouden kohentuminen vai nuoren omaan elämäntilanteeseen räätälöity palvelu nuoret kysyivät

nuoret toivovat yhtä luukkua paikkaa josta voi kysyä kaikenlaisiin ongelmiin neuvoja ja he toivovat matalaa kynnystä kohtaavaa palvelua ilman byrokratiaa ja ajanvarausta

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

ensin edustaja kymäläiselle joka taisi ehtiä jo poistua salista haluan sanoa että kehittämistyö kunnissa on pysähtynyt aivan kokonaan koska kunnissa ei nyt tiedetä mitä hallitus aikoo kuinka monta kuntaa jää ja miten sosiaali ja terveyspalvelut järjestetään

kun palvelut nyt siirtyvät hyvin paljon verkkoon häviäjiä ovat esimerkiksi maahanmuuttajat pitkään työelämässä olleet mutta työttömiksi joutuneet työelämään palaavat eli piilohakijat vastavalmistuneet ja tietenkin juuri monenlaisissa ongelmissa elävät nuoret

samaan aikaan kun finavia sai näin mittavan pääomituksen valtiolta se suunnittelee suuria korotuksia lentokenttämaksuihin lentoyhtiöille

nyt pitäisi todella todella todella eun pitää huoli siitä että romaniväestön ja vähemmistöjen asemaa nimenomaan määrätietoisesti parannetaan ja tuo strategia viedään käytäntöön ja tehostetaan jatkotyötä erityisesti koulutuksen työllistymisen ja terveydenhoidon asioissa kuten täällä on jo moneen kertaan tullut esillekin

no tämän seurauksena maakuntakentille lentäminen tulee kuulemma kalliiksi lentoyhtiöille ja on riski että eräiltä kentiltä aika monilta lentoliikenne olisi loppumassa jo ensi vuonna

vaikka täällä eivät ministeritkään oikein uskoneet kun keskustelimme te hallinnon rakenneuudistuksen ongelmista niin kyllä erittäin monet te toimistojen työntekijät sanovat että tämä uudistus on aiheuttanut sen että palvelut ja siihen liittyvä päätöksenteko ovat sirpaloituneet sillä tavalla että se estää asiakasta saamasta tarpeenmukaista palvelua ja työllistymästä

totta kai sitten nämä viisumiasioitten yhdenmukaistamiset ja monta muuta asiaa ovat vielä auki mutta pidän erityisen tärkeänä nyt tätä romanikysymystä

hallituksen puuhastelu kuntauudistuksen parissa vain hidastaa välttämätöntä eli palvelujen tavoitteellista kehittämistä vähentämällä muun muassa kansalaisten osallisuutta

se nyt on vähintä mitä voi elinkeinoelämälle tarjota

tässä me voimme nyt olla kerta kaikkiaan sellaisia että me vaadimme kroatialta toimia vaikka romanikysymys ei olekaan siellä niin iso kuin näissä mainitsemissani bulgariassa ja romaniassa

meillä olisi kyllä asiantuntemusta suomessa ihan varmasti järjestää sosiaali ja terveyspalvelut ja sitä tarjoaa oppositiokin mutta hallitukselta puuttuu vain se tärkein eli tahto

on aivan käsittämätöntä että hallitus on päättänyt hajottaa terveydenhuollon toimivimman osan sairaanhoitopiirit ilman että mitään järkevää on kehitetty tilalle

sitten kaiken lisäksi nyt kun sähköisiin palveluihin siirrytään ja puhelimeen entistä enemmän asiakkaat eivät kuitenkaan ole tavoittaneet näitä virkailijoita puhelimitse

jos hallitus edelleen lapsellisesti kuvittelee että suomeen voidaan runnoa kasaan niin suuria kuntia että ne vastaisivat itse myös erikoissairaanhoidon palveluista on katastrofi valmis

erittäin iso osa näistä asiakkaista haluaisi nämä monisyiset asiansa hoitaa mieluummin henkilökohtaisesti eivät puhelimitse tai netin välityksellä

liikkuvan poliisin lakkauttaminen vaikka väitetään että näin ei käy on kyllä järjetön operaatio ja tulee ihan varmasti vaikuttamaan liikenneturvallisuuden heikkenemiseen ja harmaan talouden suitsimisen vähenemiseen

päivystävä erikoissairaanhoito keskittyisi edelleen ja kaiken lisäksi kaupunkivetoinen terveydenhoidon malli halvaannuttaisi demokraattisen päätöksenteon kokonaan

sosiaalityöntekijöiden saaminen työpareiksi poliisiasemille poliiseille on ollut erittäin menestyksellistä ennalta ehkäisevää työtä

erittäin huolestuttavaa mielestäni on tämä tieto että uusi lainsäädäntö ei tue nuoria palvelevien virkailijoiden työtä ja pahin epäkohta on se että ne nuoret jotka eivät ole hakeneet kevään yhteishaussa ovat hakeneet vain yhteen koulutuspaikkaan tai eivät ole ottaneet vastaan saamaansa koulutuspaikkaa menettävät työttömyysetuutensa ja ylläpitokorvauksensa vaikka olisivat aktivoivissa toimenpiteissä esimerkiksi työpajoilla

asiantuntijat ovat myös yhtä mieltä siitä että sairaanhoitopiirien omaisuusmassojen jyvityksistä ei päästäisi sopimukseen että jo nyt hajautunut erikoissairaanhoito hajaantuisi edelleen ja kustannukset nousisivat huomattavasti

sosialidemokraatit yrittävät nyt rakentaa asetelmaa että he yksin ovat ainoa puolue markkinavoimia vastaan

käytännössä demarit ovat itse sitoneet itsensä yksityistämisen tielle hyväksyessään viime kesäkuun kuntatiedonannon jonka mukaan vahvat peruskunnat vastaavat kaikesta palvelutuotannosta ja kuntien välinen yhteistyö on äärimmäinen poikkeus

tämä säännös koskee erityisesti pahimmassa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria joiden motivointi vaikeutuu entisestään kun he menettävät aktivointiin aiemmin liittyneet etuutensa ja joutuvat läpikäymään sanktiointiin liittyviä selvitysmenettelyjä

turvallisuus ja puolustuspolitiikkamme on käynyt läpi laajan parlamentaarisen tarkastelun ja erittäin syvälliset keskustelut on käyty tietysti tästä käsillä olevasta selonteosta mietintöineen

arvoisa puhemies

uudet työpaikat ovat syntyneet pääosin viimeisen kymmenen vuoden aikana pk yrityksiin ja monet yritykset tarvitsisivat esimerkiksi rekrytointiapua ja neuvoa te toimistosta mutta sitä he hyvin huonosti kuulemma saavat